olen huolissani siitä ettei kaikkia yhteiskunnallisia vaikutuksia ole arvioitu eikä ilmeisesti haluta kattavasti arvioidakaan

onko parempi ministereiden mielestä hakea jäsenyyttä syvässä rauhantilassa vai miten olisi jos sitä haettaisiin kriisiytyneessä tilanteessa

ovatko finavian turvallisuustarkasteluun liittyvät asiakirjat julkisia ja ovatko asiat sujuneet avoimen ja yhdenvertaisen osallistumisen hengessä

oman tulkintani mukaan kriisiytyneessä tilanteessa jäsenyyden hakeminen olisi pahimmassa tapauksessa se viimeinen negatiivinen signaali joka saattaisi aiheuttaa jatkotoimenpiteitä

aluelennonjohdon siirrosta on tehty eduskunnassa lukuisia kirjallisia kysymyksiä

onko peräti salaisia sopimuksia

lopuksi arvoisa herra puhemies

yhteiskunnan tuki liikunnalle on monella tapaa tärkeää

arvoisa herra puhemies

täällä on useammissa puheenvuoroissa iltapäivän aikana tullut esille ajatus valistuksesta ja kasvatuksesta ja opetuksesta ja ihan hyvä

kiitos

tässä aikaisemmin puheissa tuli lyhyesti esille tampereella tapahtuva hanke jossa tampereen yliopisto tekninen yliopisto ja tampereen ammattikorkeakoulu suunnittelevat yhteistyötä fuusioitumista tai suurempia hartioita ja se on erittäin kunnianhimoinen ja mielenkiintoinen

todennäköisesti jotakin hyvää

mielenkiintoiseksi tämän asian tekee se että se on lähtenyt vapaaehtoisuuden pohjalta ilman että sitä on ulkoapäin työnnetty näin olen ymmärtänyt

kuinka hyvin te olette perillä tästä hankkeesta ja tiedättekö niitä motiiveja mitkä ovat ohjanneet tällaiseen vapaaehtoiseen kehittämishankkeeseen ja voisiko siitä saatuja kokemuksia hyödyntää tässä lukiokeskustelussa

en tiedä mikä olisi oikea määrä valistusta että tämä asia saataisiin pelkästään valistuksen keinoin ratkaistua

sitten aivan rakentava ehdotus erinomainen ehdotus kustannusvaikutuksiltaan varmasti selvittämisen arvoinen ja yleisen lainkuuliaisuudenkin kannalta oikeansuuntainen oli se mitä edustaja kataja esitti että muutaman miljoonan ehkä parin kolmen miljoonan euron lisäresursseilla tullin toimintaan voitaisiin saada tätä tilastoimatonta tuontia naapurimaista rajattua sillä tavalla että pysyttäisiin aidosti omassa käytössä eikä tämmöisessä kaappiautotuonnissa joka sitten johtaa harmaan talouden lisääntymiseen

vasenkätisistä

tuntuisi erittäin uskomattomalta että joutuisimme keskustelemaan siitä ovatko oikea ja vasenkätiset tasa arvoisia tässä yhteiskunnassa

yrityksen sivuilla luvataan että kahvinviljelijät saavat paremman hinnan viljelemistään kahvipavuista pystyvät luomaan perheilleen paremman tulevaisuuden uskon huomiseen sekä paremmat viljely ja elinolosuhteet

en oikein ymmärrä sitä miten sen instituution arvo vähenisi jos nyt muutamme lakia esitetyn lakialoitteen mukaisesti

finnfund on suomen valtion omistama kehitysrahoittaja

kysymys kuuluu

vesi infra on monella alueella siirretty osakeyhtiöihin ja ne alueellisia monopoliyhtiöitä jotka pyrkivät tekopohjaveden kautta tuottamaan vettä

lisääntyvä väestö on yhteydessä ilmastonmuutokseen maaperän köyhtymiseen merenpinnan nousuun eroosioon makean veden loppumiseen ravinnon riittämättömyyteen lisääntyviin päästöihin sekä poliittiseen epävakauteen ja konflikteihin

edustaja kalmari otti ryhmäpuheenvuorossa esille omavaraisuusasian keskeisissä elintarvikkeissa

edustaja tölli kaipasi tutkittua tietoa ja sitä on syytä isoissa hankkeissa aina käyttää

arvoisa puhemies

on kuitenkin hyvä muistaa että nykyinen kuntarakenne ei perustu myöskään mihinkään tutkittuun tietoon niin että siinä suhteessa olemme menossa parempaan suuntaan

saavutus on poikkeuksellinen

onko tällainen sataprosenttisen omavaraisuusasteen tavoittelu edes mielekästä

näissä kuluissa aina täytyy miettiä ja muistaa se että vaikka se jotakin maksaa niin aivan varmasti kun mennään tämän siiloajattelun ulkopuolelle vaikutuksia terveyteen mielenterveyteen on lähes mahdoton mitata mutta niitä hyötyjä sieltä tulee aivan varmasti

oman käsitykseni mukaan se tyrehdyttää kansainvälistä kauppaa aiheuttaa hintojen nousua ja sillä tavoin on haitallista

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

juho eerola on aina syytä nauttii vieraannuttamisesta ja sen tuomi aikaisemmin tehnyt aloitteen vieraannuttamisen sanktioimisesta ja itse olen sitten tapaamisoikeus on yhä tapaamis tapaamisoikeussopimusten rikkomista koskevan rikoslakimuutosesityksen tehnyt

tässä aloitteessa on ihan uusi mielestäni tuore näkökulma eli vanhemmuussopimuksen tekeminen joka antaisi mahdollisuuden etukäteen sopia asioista niin että jos ongelmia myöhemmin tulee niin on sopimus ikään kuin olemassa

se on loogista

paljon on tehty paljon on tehtävissä vielä lisää

tällainen etukäteispainotteinen mahdollisuus toisi varmasti hyvän tavan käsitellä sitä asiaa ja uskon että sillä olisi hyvin voimakas ennalta ehkäisevä viesti koska parit tietäisivät mihin ovat sitoutuneet ja jos ongelmia tulee niin tietävät etukäteen miten siitä sitten eteenpäin pitäisi mennä

kauppa ja investoinnit rakentavat hyvinvointia luonnollisella tavalla ja kaikkia kaupan esteitä tulisikin pyrkiä vähentämään

täällä on semmoisia teemoja hyvin paljon kuin yrittäjyys rahoitus osaaminen koulutus ja niin pitääkin olla koska näihin myös tulevaisuudessa suomi nojaa

te toimiston kannustamana hän haki ja pääsi avoimeen korkeakouluun opiskelemaan ja tavoitteena oli tietysti parantaa työllistymismahdollisuuksia

toki vaarana on myös niin sanottu resurssikirous eli tilanne jossa luonnonvaroiltaan rikkaita mutta muuten köyhiä maita hyödynnetään vain raaka aineiden viejinä

korruptoituneissa heikon hallinnon maissa tilanne on voinut johtaa vain kasvaviin ongelmiin

kysyn kuitenkin ministereiltä onko tarkoituksella jätetty kokonaan yksi luku tästä teoksesta pois ja se koskee markkinointia ja myyntiä

opiskelupaikan saaminen ja vastaanottaminen kuitenkin johtivat siihen että te toimisto eväsi työttömyyskorvauksen koska opiskelu katsottiin päätoimiseksi

me jokainen tiedämme että suomalaiset ovat sillä alalla hieman jäljessä montaa muuta maata

kelan mielestä hänen opiskelunsa oli sivutoimista ja sen takia opintotukea ei voitu myöntää

onko tämä ongelma tiedossa ja mitä suosittelette tässä tilanteessa olevalle nuorelle naiselle

olisin halunnut kysyä onko se tietoinen valinta

maailman kantokyvyn rajat on ylitetty jo aikoja sitten ja alueelliset ekokatastrofit ovat jo toteutumassa

heinäsirkkalauman lailla liikkuvat ilmastopakolaismassat tuhoavat vielä elinkelpoisten naapurialueidensa tuotannon ja poliittisen vakauden

tarkoitukseni ei ollut ottaa osaa tähän keskusteluun mutta se mitä mauri pekkarinen ja edustaja lehti tuossa aikaisemmin mainitsivat kannusti tähän koulukeskusteluun vähän syvemmälti ottamaan osaa

koulujärjestelmässä on edistytty huomattavasti mutta jos me katsomme suomalaista kulttuuria ja tätä kasvatusmentaliteettia se lähtee valitettavan paljon edelleen siitä että me haemme punakynällä epäkohtia ja huomautamme niistä

valo eli valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio julkistettiin marraskuun lopulla ja sen tehtävänä on toimia suomalaisen liikunnan ja urheilun yhdistävänä voimana

jokainen meistä voi omassa elinpiirissään kannustaa lapsia löytämään niitä vahvuuksia mitä jokaisella lapsella nuorella on

liikunnan ja urheilun kehittämistyö edellyttää osaamis ja olosuhderesurssien lisäksi taloudellisia ponnistuksia

vaikka se vahvuus olisi kuinka kapea kuinka kapealla sektorilla niin jos se nuori lapsi saa siitä pienenkin signaalin ja tuen se on se oljenkorsi vihreä oksa mitä pitkin hän lähtee rakentamaan elämäänsä

kysyn asianomaiselta ministeriltä

fakta kuitenkin on että kiina on onnistunut rajoittamaan tuhoisaa väestönkasvuaan ja nostamaan satoja miljoonia ihmisiä absoluuttisesta köyhyydestä hyvinvointiin

tässä ihan riittävästi

millä tavalla opetus ja kulttuuriministeriössä on tarkoitus huomioida liikunnan ja urheilun käynnissä olevat rakenteelliset uudistukset ja minkälaisia rakenteellisia uudistuksia huippu urheilun kehitystyö edellyttää valtion liikuntabudjetilta jotta sen läpinäkyvyys paranisi tältä osin

kiitos

mutta jos sitä tukea kannustusta ei tule vaara väliinputoamisista kasvaa huomattavasti

suomi on kehitysavussaan kiinnittämässä erityistä huomiota korruptionvastaiseen työhön hallinnon kouluttamiseen kohdemaissa raportointiin ja selkeisiin tavoitteisiin

siitä kiitos hallitukselle

arvoisa puhemies

myös tähän asiaan oecd on ottanut kantaa arvioidessaan suomen kehitysyhteistyö

huoli on sinänsä ihan aiheellinen mutta en nyt aivan niin pessimistinen olisi etteikö ammattimiehiä ja naisia riittäisi jatkossa samoin maistereita ja tohtoreita

edu

kysymys ei ole siitä vaan kysymys on siitä mistä me saamme näille ammattimiehille ja naisille maistereille ja tohtoreille töitä

ympäristövaliokunta kysyi asiasta viime vuonna talousarviokäsittelyn yhteydessä ja asiantuntijalausunnon mukaan hakkuut ovat jo aivan tapissa ja varaa kasvattamiselle ei enää ole

kiitos

viime vaalikaudella esitin kahdelle edelliselle opetusministerille huoleni siitä kuinka monta professoria meillä kouluttaa myynnin osaajia